en poimi sister täyttyminen pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon hyväksyttävä hyväksytty ja edustaa seuraa täys ja muut paha keskiviikkona kymmenes syyskuuta kello viisitoista

arvoisa puhemies

haluaisin ensin kommentoida ed

olen todennut sen että yleensä kun kilpailua on ja markkinat ovat avoimet niin silloin jotkut onnistuvat kuorimaan kermaa mutta en ole missään

en hyväksy kermankuorintaa vaan silloin kun on kilpailua niin se aivan varmasti pitää sisällään kermankuorintaa

itse asiassa jos minä olisin kuluttaja minä kokisin että tämä laki parantaa minun palveluani siltä osin kuin haluan lähettää sen vakiokirjeen

tänä päivänä kun puhutaan kustannuksista niin on ihan selvää että kun minä kirjettä lähetän niin mieluummin minä lähetän jos se on jonkun sentin halvempi kuin jos se on kalliimpi

eli minun mielestäni kuluttajan näkökulmasta tämä lakiehdotus parantaa palvelua eikä sitä missään tapauksessa heikennä

se että tämä laki mahdollistaa päivä ja varhaisjakelun yhdistämisen on yksi asia jolla luodaan pitkällä aikavälillä ja selityksiä yleispalvelun velvotteella toimivaan edellytyksiä yleispalveluvelvoitteella toimivan yrityksen toteuttaa tätä palvelua kustannustehokkaasti

se antaa palvelutuotannolle lisää aikaa ja se tarkoittaa sitä että se kirje jossa on laatuvaatimus voidaan lajitella edellisenä päivänä

jos on tämä välttämättömyys että kirjeen pitää olla yhdessä yössä perillä niin suosittelen tällä hetkelläkin sen kirjaamista tai pikana lähettämistä

arvoisa puhemies

jos belgiassa ollaan asettamassa laatuvaatimuksia jotka liittyvät peittovaatimuksiin saman tyyppisiä voidaan asettaa suomessa kun toimilupaa myönnetään

belgiassa jos ollaan asettamassa laatuvaatimuksia siltä osin että pitää jaella usein ei kuitenkaan viitenä päivänä

direktiivi lähtee yksiselitteisesti siitä että viiden päivän jakeluvelvoitetta ei voi asettaa kuin yhdelle toimijalle sille toimijalle jolla on yleispalveluvelvoite

mutta jos neljän päivän jakeluvelvoitetta asetetaan niin mikään ei estä suomea asettamasta samanlaista ehtoa toimilupaan jos joku tällaista toimilupaa hakee ja sellaisen toimiluvan haluaa

arhinmäki omassa puheenvuorossaan väittää mustaa valkoiseksi ja toivoisinkin että perehtyisitte tähän lakiehdotukseen syvällisemmin niin kuin ed

kähkönen oli perehtynyt ja haluaisinkin hänelle vastata siltä osin että kustannusten kohdentaminen on äärimmäisen vaikeaa ja juuri näihin pykäliin olemme perehtyneet ja yrittäneet asiantuntijoiden kanssa kirjoittaa mahdollisimman yksiselitteisesti auki sitä miten yleispalvelun kustannukset syntyvät mitä kustannuksia voidaan allokoida yleispalvelulle

direktiivi on yksiselitteinen siltä osin että yleispalvelun kustannuksia ei voi allokoida muille ja tätä keskustelua on käyty niin itellan kuin talouspuolen asiantuntijoiden kanssa

toivomme että tämä laki on yksiselitteisempi kuin nykyinen laki mutta viime kädessä tietysti tuomioistuin tai viestintävirasto sitten arvioi sen onko tässä onnistuttu

itella on oyj ja valitettavasti kaikkea sitä tietoa emme ole voineet itellalta saada mikä olisi ollut edellytys että pystyisimme tarkkarajaisia arvioita kustannuksista lain perusteluihin kirjoittamaan koska itellalla ei ole velvoitetta näitä tietoja meille antaa

mutta uskomme siihen vakaasti että erityisesti nämä kustannuspykälät on nyt paremmin kirjoitettu ja niin että juuri direktiivin vaatimukset siitä miten näitä nettokustannuksia lasketaan on tähän lakiin paremmin kirjoitettu kuin ne on nykyisessä laissa

kohtuuhintaisuus kohdistuu myös siihen että yleispalvelutuotteelle ei saa allokoida muiden palveluiden kustannuksia ja juuri tästä esimerkiksi viestintävirasto ja itella tällä hetkellä käyvät keskustelua että onko yleispalveluhintaan sisällytetty muita kustannuksia ja sen perusteella itella on laskenut postimerkin hintaa

näin ei tule jos lain pykäliä noudatetaan ja toimitaan niin kuin laki määrittelee

ensiksikin täällä on liikenne ja viestintävaliokunnan jäseniä jotka aivan hyvin tietävät että yleispalveluvelvoitteen voi asettaa vain yhdelle toimijalle

tällä hetkellä kun itella yksin monopoliasemassa tarjoaa yleispalvelua on ihan selvä että muita yleispalvelun tarjoajia ei ole näkyvissä

toisaalta tässä laissa ja valiokunnan mietinnössä aivan selvästi todetaan että toimilupaehtoja asetetaan

siinä vaiheessa kun joku postitoimilupaa hakee valtioneuvosto arvioi hakemuksen luonteen ja myös sen miten palvelujen laatu ja saatavuus turvataan ja minkä tyyppisiä toimilupaehtoja nämä tarvitsevat

korhoselle valiokunnan puheenjohtajalle vielä haluaisin todeta että itse asiassa tässä laissa eräällä tavalla voisi kuvata että itellan kermankuorinta jatkuu koska kaupunkialueilla alalle tulijoilla on kohtuullisen vaikeaa tai voisi sanoa joissain tilanteissa mahdotontakin saada aikaiseksi jakeluverkostoa kerrostaloasuinalueilla jolloin itella on ainoa joka pystyy tätä kirjepalvelua siellä tarjoamaan

täällä useissa puheenvuoroissa on nostettu esiin väite että tämä laki heikentäisi haja asutusalueen postipalvelujakelua

juuri tällä lailla huolehditaan siitä että kaikkialla tässä maassa niin pohjoisessa kuin etelässä idässä ja lännessä kotitalouksilla on samat oikeudet

toisaalta tämä laki parantaa postipalveluja haja asutusalueilla juuri sillä että jatkossa se postitoimipaikka pitää löytyä kohtuullisen asiointimatkan päästä

eli aivan varmasti se että edellytetään kohtuullisen matkan päässä olevaa asiointipistettä on parannus nykyiseen tilanteeseen

viestintävirasto tulee myöhemmin määrittelemään sen kohtuullisuuden ja se tulee asiakaskohtaisesti

se katsotaan niin kuin lain perusteluissa on sanottu että kyseisen asiakkaan näkökulmasta se pitää olla asiointi normaalin asiointimatkan varrella

näin ollen se on aivan varmasti parempi tilanne kuin se minkä nykyinen laki mahdollistaisi että esimerkiksi pudasjärvellä riittäisi yksi toimipiste

ensinnäkin meillä on komission huomautus voimassa olevasta rahoituslaista joka on ollut esteenä postipalvelumarkkinoitten avaamiselle

me olisimme joutuneet tämän lain joka tapauksessa muuttamaan ja jos postilakia muilta osin ei olisi muutettu se olisi olennaisesti heikentänyt itellan mahdollisuuksia hoitaa tätä yleispalveluvelvoitetta

tässä laissa yleispalveluvelvoitetta kavennetaan mikä antaa itellalle paremman mahdollisuuden juuri haja asutusalueella pärjätä ja ylläpitää tätä verkostoa

sanomalehdet yksiselitteisesti ovat itse halunneet jäädä tämän lain ulkopuolelle ja suurin uhka sanomalehtien jakelukustannusten nousulle on sähköinen asiointi

jos me kaikki lähetämme jatkossa entistä enemmän sähköpostia emmekä lähetä kirjeitä vas taanotamme laskut sähköisesti se väistämättä vähentää volyymia juuri siellä haja asutusalueilla mikä kohdistuu sen verkon kustannuspaineisiin

mutta myös sen olen täällä salissa monta kertaa sanonut että meillä on olemassa yksi työkalupakki jos seuraavilla hallituksilla tahtotilaa löytyy ja myös valtion budjetissa resursseja millä haja asutusalueen sanomalehtien jakelusta voidaan huolehtia

salolle haluaisin todeta myös sen että tällä hetkellä suurissa asutuskeskuksissa suoritetaan kaksi jakelua mutta haja asutusalueilla vain yksi jakelu

tällä lailla juuri on tarkoitus turvata haja asutusalueen postipalvelut

rahoituksen osalta työryhmä valmistelee verolakia joka tulee seuraavalle eduskunnalle päätettäväksi jossa pannaan toteen se yksiselitteinen lausuma tai pykälä laissa tässä hallituksen esityksessä jossa todetaan että yleispalvelusta syntyvät kohtuuttomat tappiot korvataan yleispalvelutoimijalle

ja juuri tätä varten työryhmä istuu ja valmistelee verolakia jonka sitten valtiovarainministeri tähän saliin tuo päätettäväksi

voi olla myös se tilanne että tämä yleispalvelun tappiollisuus syntyy johtuen vain sähköisen asioinnin lisääntymisestä ja silloin tietysti pitää tässä verolaissa myös arvioida miten tässä tapauksessa tämä korvaus itellalle tai sille taholla joka yleispalveluvelvoitetta suorittaa korvataan

arvoisa puhemies

laki ei ole varmastikaan yksinkertaisin laeista joita valiokunta on käsitellyt mutta joka tapauksessa lain merkitys on varmasti paljon suurempi kuin osataan edes kuvitella

on kovin vaikea käydä tätä keskustelua esimerkiksi valiokunnan puheenjohtaja korhosen kanssa juuri siitä syystä että ei haluta hyväksyä tosiasioita tätä toimialan muutosta jota myös hallituksen lakiesitystä valmisteleva postityöryhmä omassa työssään yli puolitoista vuotta mietti ja yritti ennustaa tulevaisuutta ja arvioida sitä millaiseksi postitoimintakenttä muuttuu

tällä lailla on tavoite laatia perustason sääntely ja yleiset oikeudelliset puitteet vahvaa sähköistä tunnistamista koskevien palveluiden tarjonnalle suomessa

me haluamme olla vauhdittamassa sähköistä asiointia ja aivan yksi perustavaa laatua oleva lähtökohta on se että meillä on olemassa vahva sähköinen tunnistaminen

kyllä tässä keskustelussa pitäisi yhtä tasavertaisesti ottaa huomioon tämä sähköisen toimintaympäristön muutos kuin se kun koko ajan sanotaan että tämä muutos johtuu siitä että tulee muita postinjakelijoita

jos yksityisten toimijoitten kanssa keskustelee niin ei sieltä ole kovin montaa ilmoittautunut tähänkään päivään mennessä eikä ole ilmoittautumassa todennäköisesti jatkossakaan juuri sen vuoksi että tämän postitoimintajakeluverkon aikaansaaminen sen luominen on äärimmäisen haasteellista

mutta lisäksi on ollut tarjolla myös väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteita

lähinnä oletusarvo on että näitä liiketoimintamalleja löytyy juuri haja asutusalueilla joilla lähilogistiikkapalveluja voidaan yhdistää postinjakeluun

jatkossa on odotettavissa yhä enemmän sellaisia kehittyneitä sähköisiä palveluita joiden turvallinen käyttäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista

mutta ilmeisesti ei haluta keskustella siitä kokonaisuudesta elikkä katsoa miten tämä sähköinen asiointi muuttaa maailmaa ja myös arvioida sitä onko olemassa tilanteita jolloin markkinoille tulee muitakin toimijoita ja mitä se tarkoittaa

ruotsissa on kahdeksan vuotta kilpailu toiminut

tällä lailla luodaan oikeusvarmuus ja mahdollistetaan toisaalta uusien innovaatioitten synty ja toisaalta kansalaisten turvallisten sähköisten palvelujen käyttö

ja tavoite tietysti on että parin kolmen lähivuoden aikana markkinoilla olisi muutama luotettava tunnistuspalvelun tarjoaja ja kansalaisnäkökulma ennen kaikkea kansalainen voisi sitten itse valita sen tunnistusvälineen joka parhaiten hänelle sopii

todennäköisesti arvio on suomessa myös samansuuntainen

kyllä kysymys on ihan yhtä selvä myös tämän kohtuullisuuden osalta joka tässä laissa on nyt tämän postitoimipaikan sijainnin suhteen

tätä välinettä voisi sitten käyttää mielellään kaikissa tunnistamista tarvitsevissa sähköisissä palveluissa jolloin säännöllinen käyttötottumus myös takaa sen käytön mukavuuden

arvoisat kollegat lausuntovaliokunnat perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta sekä mietintövaliokunta liikenne ja viestintävaliokunta tekivät tämän kevään kuluessa paljon työtä jotta esityksen käsittely olisi ripeää eduskunnassa

viestintäpolitiikkaan liittyvät asiat ovat usein vasta kehittymässä olevia teknisesti vaikeita ja oikeudellisesti hankalia asioita joissa taloudelliset intressiristiriidat ovat suuret

salolle haluan vastata siltä osin että viime kädessä postin jakelija tietysti päättää sen mihin aikaan päivästä postia jakaa ja jos volyymia riittää niin varmasti kaksi jakelua päivässä on

valiokunnan kuulemisessa tuotiin esiin lukuisa määrä erilaisia mielipiteitä joille tunnusomaista oli se että ne ovat hajaantuneet tasaisesti lakiehdotuksen eri yksityiskohtiin

tällöin todellakin oli kysymys yksityiskohdista ja lakiehdotuksen perustavaa laatua olevia ratkaisuja ei asetettu kyseenalaisiksi

tämä laki ei yksinään ratkaise kaikkia sähköisen tunnistamisen kehittämiseen liittyviä haasteita suomessa

postityöryhmä puolitoista vuotta istui yritti yhteensovittaa palveluntarjoajien ja asiakkaitten tarpeita ottaen huomioon sanomalehtien tulevaisuuden

maaliskuussa hyväksytyssä sähköistä tunnistamista koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä sovittiin useista toimenpiteistä joita asiassa tarvitaan ja nämä toimenpiteet liittyvät erityisesti yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen identiteettivarkauksiin ja biometrian käyttöön tunnistamisessa

mutta näissä olosuhteissa uskon että tämä on paras mahdollinen esitys jonka ovat voineet hyväksyä sekä palveluntarjoa jat että palvelua ostavat tahot

lisäksi arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan alaisuuteen asetettu sähköisen tunnistamisen kehittämisryhmä on jatkanut työtään tällä hetkellä pääasiallisena tavoitteenaan kehittää kansainvälisiin avoimiin standardeihin perustuva kaikkien toimijoiden käytettävissä oleva sähköisen tunnistamisen käytön ja identiteetin hallinnan toimintamalli

arvoisa puhemies

tällä lailla on suuri mahdollisuus vaikuttaa tietoyhteiskuntamme kehittymiseen ja nimenomaan sen kehittymiseen kohti kansalaisen kannalta turvallisempia ja monipuolisempia sähköisiä palveluja

ihan tähän lopuksi vielä haluan muistuttaa että laissa aivan selvästi todetaan että toimilupaehtoja asetetaan

nämä toimilupaehdot tulee sitten valtioneuvosto arvioimaan sen mukaan että se joka postitoimilupaa hakee määrittelee omassa hakemuksessaan minne postitoimintaa haluaa lähteä harjoittamaan

silloin arvioidaan palvelun laadun ja saatavuuden näkökulmasta millaisia toimilupaehtoja pitää asettaa ja ne aivan varmasti tullaan asettamaan

laki on myös yksiselitteinen sen suhteen että yleispalveluvelvoitteella toimivalle yritykselle tällä hetkellä itellalle tullaan korvaamaan tappiollinen toiminta

se tullaan tässä rahoituslaissa määrittelemään

olen yrittänyt monta kertaa sanoa että jos tilanne on se että ei ole ketään muuta kuin itella alalla niin se on myös tämän rahoitustyöryhmän pohdittava millä tavoin siinä tapauksessa tätä tappiollista toimintaa hoidetaan

mutta toivotaan että vaikka itse omasta puolestani kovasti kannustan sähköiseen asiointiin niin jatkossa edelleenkin kortteja ja kirjeitä lähetetään sanomalehtiä tilataan jotta jaettavaa niin itellalla kuin muillakin toimijoilla riittää

arvoisa puhemies

meillähän periaatteessa ovat verkkopankkitunnukset olleet käytössä vahvan sähköisen tunnistamisen välineenä ilman että siinä on mitään laillista sääntelypohjaa olemassa ja tällä lailla nyt ikään kuin nämä verkkopankkitunnuksetkin legalisoidaan ja niistä tulee laillisesti vahva tunnistusmenetelmä

tämän lain lähtökohta on että markkinoille tulisi myös muita ja tiedossa tietysti on se että tähän rinnalle tulee sitten mobiilitunnistamismahdollisuus ja voi olla että jotakin muuta todennäköisesti ei välttämättä lähivuosina

jos ei edes mobiilitunnistamista niin meillä edelleenkin on nämä verkkopankkitunnukset mutta niillä on nyt sitten vahva lakisääteinen pohja taustalla

alatalokin totesi että tämä mobiilitunnistaminen lähtee vauhdilla liikenteeseen ja vuoden kuluttua toivottavasti mahdollisimman monella meistä on myös kännykässämme tämä mobiilitunnistamismahdollisuus

eli tämä on hyvin teknologianeutraali laki luo vaan sen sääntelyn ja kehikon mutta katsotaan sitten minkälaisilla tunnistamisvälineillä kansalaiset haluavat erilaisiin palveluihin

päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä

sieltä päätetyt ensimmäisen

neljännen viidennen kuudennen seitsemän kahdeksan sekä kymmenen yhdentoista maan lakia

eduskunta pysyy ensimmäisen käsittelyn tekemässä

alkytyksen säätyvien kolmonen yhdeksännen paiutuksen

lakiehdotus toinen käsittely on päättynyt

eduskunta hyväksyy miten työ säätyvän lausumaehdotukset

ihan joitain huomioita tästä yleispalvelukustannuksen korvaamisesta yleensä ottaen ja tästä kilpailun avaamisesta

verolaki on sen luonteinen että kun hakee toimilupaa niin automaattisesti riippuen sitten siitä minkä väestötiheyden alueelle toimiluvan hakee syntyy maksuvelvoite

se kertoo minun mielestäni sen viestin että nyt hallituksen esityksessä lähdetään siitä ja direktiivi lähtee siitä että täytyy todentaa se että on syntynyt tarve korvata tätä yleispalvelun tarjoamista

sen jälkeen määritellään kuinka paljon tätä nettokustannusta on syntynyt

laki lähtee siitä että tällöin alalla toimijat siitä kustannuksesta huolehtivat elikkä veronmaksajat eivät huolehdi jos alalla on toimijoita vaan alalle tulleet huolehtivat

tämä ei rajoita kilpailua samalla tavalla kuin nyt kun periaatteessa pitää maksaa maksu vaikka tämmöistä yleispalvelun korvausvelvoitetta ei ole todennettu ja sellaista ei tällä hetkellä ole olemassa

itse asiassa laki sitten on valtionvarainministeriön laki ja se on ihan selvää että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa valtiovarainministeriöstä tuskin ministeriltä tulee sellaista esitystä että veronmaksajat maksaisivat tämän yleispalvelun korvauksen vaan se on ilman muuta selvää että jos alalla on toimijoita niin alan toimijat tämän kustannuksen maksavat

karhu käytti esimerkkiä että hänkin lähettää ykkösluokan kirjeitä ja esitti toiveen että ainakin toisena päivänä ne olisivat perillä

jos haluaa varmistaa ja olla täysin varma siitä että se palvelu menee yhdessä yössä niin silloin pitää kirjata tai maksaa pikakirjemaksua

sen verran arvoisa puhemies haluaisin vielä todeta kilpailusta jota vielä kohtuullisen vähän euroopan tasolla on mutta naapurimaassamme ruotsissa kilpailu on avattu

viestintäministeriön viestintäpolitiikan näkökulmasta merkittävin budjettiin sisältyvä hanke on valtakunnallisen laajakaistahankkeen eteenpäinvieminen

arvoisa puhemies

haluaisin tässä käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kertoa ajankohtaisesta tilanteesta missä tässä laajakaistahankkeessa mennään

todellakin olemme nyt tällä hetkellä toteuttamisvaiheessa

kaikki lakimuutokset on tehty eu notifiointi viety päätökseen ja valtioneuvoston tarvittavat päätökset tehty

seitsemän pilottihanketta on käynnissä ja rakenteilla eri puolilla suomea ja seuraamme ministeriössä tiiviisti niiden etenemistä ja niistä haemme oppia ja kokemusta muun muassa siitä kuinka suuri osa kotitalouksista liittyy verkkoon

muissa pilottihankkeissa yhteyksien markkinointi on vielä osittain kesken ja tällä hetkellä näitä liittymisprosentteja on vielä aikaista arvioida

pilottihankkeet etenevät ja nyt on käynnissä myös varsinaisen päävaiheen hankkeiden kilpailutus ja toteutus

kokonaisarvosanaksi operaattoreille kuitenkin pitää antaa korkeintaan tyydyttävä sillä muutamissa maakunnissa hanke ehdotuksia ei ole lainkaan saatu

operaattoreilta saadut hanke ehdotukset varmistavat sen että hanke pääsee liikkeelle suunnitellulla tavalla

niissä tapauksissa joissa tarjouksia ei ole tullut olemme alkaneet ministeriössä valmistella ohjeistusta uusintahakukierrokselle joka voidaan toteuttaa vielä tämän syksyn aikana